he myös kokevat olevansa kuin huutolaisväkeä

tämän seurauksena työmarkkinaosapuolet hyväksyivät niin sanotun sosiaalitupon osana sata komitean väliraporttia jonka yhtenä osana oli tämä työnantajien kelamaksun poistaminen

punaisena lankana on miten turvaamme kaikille lapsille ja nuorille tasapuoliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet saada laadukasta opetusta ja tukea oppimiselleen

pienituloisia eläkeläisiä voitaisiinkin auttaa täsmällisesti eläkkeensaajien asumistukea parantamalla

viime hallituskaudella tehtiin merkittävä parannus sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoihin

me kaikki tiedämme kuinka suuri vaikutus oikealla ravinnolla ja ravitsemuksella on myös ihmisten erilaisiin sairauksiin muun muassa sydäntauteihin verenpaineeseen diabetekseen allergioihin keliakiaan listaa voisi jatkaa

mitä tälle asialle pitää tehdä koska näin ei voi olla tässä suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa

kuitenkin tutkimustulokset osoittavat sen että ikääntyvät ihmiset voivat tänä päivänä entistä paremmin ja sitä kautta me tiedämme kuitenkin sen että ikäihmisten määrä tulee kasvamaan

nyt ongelmalliseksi asian käsittelyn tekee se että hallitus on eilen puolivälitarkastelussaan yksipuolisesti irtisanoutunut yhteisesti sovituista linjoista ja asioista sekä tavoitteista

kiitos edusti ja kustoso

nyt tehtävässä perusturvaparannuksessa priorisoidaan lähinnä työttömiä joiden toimeentuloa ei viime kaudella parannettu

maahanmuuttajaopetuksen kehittämiseen on valiokunta ottanut usein kantaa

mutta sinänsä ikääntyminen ei ole sairaus ja sitä kautta tämän ikääntymisen kautta oleva voisiko sanoa kertoimen merkitys sairastavuudelle ei ole sitä mihin edustaja korhonen tässä viittaa

ravintoterapeuttien työn vaikuttavuutta tulee myös olennaisesti parantaa säätämällä heille oikeus määrätä potilailleen lääkärin tarpeellisiksi katsomia kliinisiä ravintovalmisteita

jatkossa kuten myös valiokunnassakin todettiin on tärkeää että myös kuntoutus ja äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja korotetaan ja siten vähennetään lapsiperheiden ja pitkäaikaissairaiden köyhyysriskiä

voiko hallituksen toimintamalleihin sopimuksiin ja sosiaalitupossa oleviin esityksiin ja linjauksiin sekä sen asettamiin tavoitteisiin enää luottaa

tästä syystä minun mielestäni on oikein esimerkiksi se että valiokunta ja toivottavasti myös eduskunta vaatii sitä että me panostamme esimerkiksi ikäihmisten toimintakyvyn vahvistamiseen ja parantamiseen ja sitä kautta tuomme ennalta ehkäiseviä toimia mukaan ja annamme niille vahvemman painoarvon tulevaisuuteen ja vaadimme myös eduskuntana sitä että thlssä olevaa tutkimus ja kehittämistyötä näitten kertoimien oikeudenmukaiseen painotukseen lisät täisiin ja vahvistettaisiin

lopuksi kannatan edusti vain omaa käsitystä siitä esittää esitys pää vartaloihin karsii tulee ohi ja ed

edelleen maahanmuuttajien työttömyys on kanta väestöä korkeampaa ja siihen on monipuolisin keinoin pyrittävä saamaan muutosta

vastakkainasettelun sijaan pitäisikin vähimmäisturvan kehittämiseen suhtautua rakentavasti

tosiasia on että kelamaksun poisto vastaa huonosti tämän päivän finanssikriisiin ja työmarkkinoiden vaikeaan tilanteeseen

arvoisa puhemies

silloin me saisimme parasta palvelua kaikille ihmisille eikä niin että lähtisimme käytännössä vain yksinkertaisesti tämän ikääntymisen kautta ja sairastavuuden kautta viemään meidän valtionosuusuudistusta eteenpäin

esimerkiksi opiskelijoiden kohdalla kyse on isommasta asiasta kuin pelkästään päivärahoista

tähän on otettu kantaa myös koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

työmarkkinat ovat pysähtyneet lamaantuneet yritykset eivät saa työtä kyse on työn tarjonnan puutteesta

meidän tulisi uudistaa kokonaisuutena opintotukijärjestelmä niin että se kannustaa täysipainoiseen opiskeluun eikä edellytä työntekoa opintojen rahoittamiseksi

myös sivistysvaliokunta katsoo että opetuksen oppimisen ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta on tärkeää pitää luokkakoot kohtuullisina

valitettavasti tämä nyt käsittelyssä oleva esitys vaikka onkin tavoitteiltaan hyvä ei riitä luokkakokojen pienentämiseen

oma kysymyksensä ovat ne opiskelijat joilla on pieniä lapsia

näiden tutkimusten perusteella kelamaksun poistamisella ei ole selkeitä vaikutuksia työllisyyden parantamiseen

olen iloinen tästä positiivisesta kannanotosta mutta ymmärrän että kaikki me varmaan olemme tietoisia siitä todellisuudesta jossa keliaakikot elävät tänä päivänä

me sosialidemokraatit olemme tukeneet pitkällä linjalla työnantajien kelamaksun poistoa mutta se täytyy toteuttaa vaiheittain ja suunnitelmallisesti ja meidän täytyy tietää myös kuinka se rahoitetaan

muun muassa monet opiskelijajärjestöt ovat usein esittäneet että opiskelijoille tulisi turvata niin sanottu huoltajakorotus joka tukisi opiskelijoiden perusturvaa toimeentuloa sekä myös lievittäisi ja mahdollistaisi heidän parempaa opiskeluaan tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

kuten täällä on todettu ja teno lapissakin näyttää että laki kuten lakialoitteessakin on todettu niin keliakian hoidolla ei ole muita vaihtoehtoja

arvoisa herra puhemies

tässä on se suuri ero joka tällä hetkellä hallituksen esityksessä on hallitus on toteuttamassa tämän yhtäkkiä tietämättä kuinka se tulee sen rahoittamaan

se ei ole elämäntapakysymys se ei ole lääkehoidolla hoidettavissa vaan kyseessä on ainoastaan oikealla ravinnolla gluteenittomalla ruualla hoidettava sairaus ja muita vaihtoehtoja yksinkertaisesti ei ole

ei kukaan yksittäinen kansalainenkaan suunnittele omaa talouttaan näin

myös osatyökykyisten ihmisten osallistumista työelämään on parannettava monipuolisesti

arvoisa puhemies

yksi keskeinen huolemme on kuntien heikkenevä taloudellinen tilanne ja se että kunnat säästävät opetuksen menoissa

mutta arvoisa herra puhemies sosialidemokraatit sekä vasemmistoliitto esittävät että hallituksen esitys kelamaksun poistamisesta hylätään

tämä ei siedä minkäänlaista lipsumista mihinkään suuntaan vaan yksinkertaisesti henkilö joutuu huolehtimaan kaikissa elämän eri tilanteissa sen että hänellä on tämä oikea ruokavalio

lakiesityksessä maksun poistoa perustellaan työnantajien työvoimakustannusten alenemisesta syntyvällä elvytysvaikutuksella ja työeläkkeiden turvaamisella

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

pitää muistaa että yhä useampi ihminen on työtön vain siksi että häneltä puuttuu työpaikka ei siksi ettei hänellä muuten olisi edellytyksiä työllistyä

arvoisa puhemies

muita perusteluita ei esityksestä löydy

aivan lopuksi haluan todeta että hallitusohjelmaan kirjattu selvitys työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopumisen mahdollisuuksista niin puolison kuin lastenkin osalta pitää mielestäni käynnistää mahdollisimman pian

olen myös tyytyväinen siitä että kun tällä hetkellä maa ja metsätalousministeriössä valmistellaan parastaikaa uutta eläinsuojelulain kokonaisuudistusta niin toivoisin että täältä eduskunnan käsittelystä viestittyisi se vahva viesti että eläinten hyvinvointi ei ole kaupan vaan sitä pitää ehdottomasti vahvistaa ja toivottavasti se näkyy myös tulevassa eläinsuojelulakiuudistuksessa

ensinnäkin kansaneläkelaitoksen kelan merkitys sosiaaliturvan ja perusturvan toimijana on erittäin merkittävä jo tällä hetkellä ja sen merkitys tulee varmasti tulevaisuudessa kasvamaan

ensisijaiset toimenpiteet eli työvoimapolitiikan toimet on toteutettava niin että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuisivat vain ne joiden työllistyminen sitä vaatii

arvoisa herra puhemies

tämä keskustelu jo osoitti sen miten ristiriitaisesta laista on kyse ja oikeastaan osoittaa myös sen että sekä hallituspuolueiden että oppositiopuolueiden edustajat ovat periaatteellisesti kaikki samaa mieltä asiasta mutta loppupäätelmä tästä asiasta on meillä erilainen

tähän kokonaisuuteen vaikuttaa myös valtionosuusuudistus kuten täällä on tänään jo aikaisemmin todettu joka omalta osaltaan eriarvoistaa kuntia ja kuntien opetusta

ihan muutama sana vielä tästä lakiesityksestä

ensinnäkin tässä esityksessä ehdotetaan puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden eläkkeiden uudelleen määräytymistä

on tärkeä huolehtia siitä etteivät henkilöt siirry toissijaisten toimien piiriin vain siksi että resurssien puutteessa tai hyödyntämättömien rahojen vuoksi ei työvoimapoliittisia toimenpiteitä toteuteta tehokkaasti ja vaikuttavasti

minun on vaikea ymmärtää miten tämä on vastaus olemassa oleviin suuriin työmarkkinaongelmiin kun samanaikaisesti ihmiset kamppailevat tämän päivän työpaikoista

me emme voi missään olosuhteissa hyväksyä että eläintä kohdellaan huonosti

arvoisa puhemies

kun hän tärkeimmäksi tehtäväkseen varmasti jossakin mielessä kokee että hänen pitäisi pystyä huolehtimaan omasta ter veydestään joka hoituu ainoastaan oikealla ravinnolla niin tästä syystä on kohtuullista että tämä erityinen elämäntilanne huomioidaan myös taloudellisesti kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten osalta että he saisivat sitten myös oikeasti mahdollisuuden huolehtia omasta terveydestään

jos turkistarhaajat toteuttavat omaa elinkeinoaan niin heidän tulee kaikissa olosuhteissa parantaa ja huomioida eläinten hyvä hyvinvointi ja sille lajityypilliset olosuhteet

muun muassa lama työttömyyden kasvu ja yleinen yhteiskunnallinen epävarmuus näkyvät myös kelan toiminnassa

katsomme että vain säätämällä ryhmien koosta lain tasolla saamme kunnat satsaamaan niille nyt osoitetut lisämäärärahat nimenomaan tähän ryhmäkoko ja oppilashuoltotarkoitukseen

hallitus esittää siis yliopistojen työttömyysvakuutusmaksun väliaikaista alentamista sillä perusteella että se turvaisi yliopistojen taloudellista tilannetta yliopistouudistuksen läpiviennin aikana

tähän on monta syytä mutta yksi syy on varmasti työmarkkinatilanne jatkuva epävarmuus lomautukset yt neuvottelut ja erilaiset eläkeratkaisut työpaikoilla

tästä syystä on nyt erittäin hyvä että tämä yhdenmukaistetaan muiden eläkejärjestelmien kanssa

muissa merkeissä en tule hyväksymään turkistarhauksen toteuttamista enkä myöskään muitten eläintenkään oloissa enää ole muittenkaan eläinten pahoinvointia

eihän tässä siitä ole kyse vaan kyse on siitä että jokaisella lapsella on tasa arvoinen oikeus yhtä laadukkaaseen yhtä pitkään tarvitsemaansa varhaiskasvatukseen

valiokunnassa kannoimme yhteisesti suurta huolta siitä ettei ryhmäkokojen pienentämiseen suunnattu valtion rahoitus mene tähän tarkoitukseen

muistamme varmasti hyvin viime keväältä miten hallituksen nopeasti voimaan ajama yliopistouudistus jätti ilmaan monia avoimia kysymyksiä

tosiasia on ettei sitä tällä esityksellä pystytä turvaamaan

syynä on pääasiallisesti kansainvälisen talouskriisin aiheuttama kysynnän raju väheneminen joka heijastuu voimakkaasti myös suomeen

arvoisa puhemies

yksi suuri huolenaiheemme oli yliopistojen perusrahoituksen turvaaminen uudistuksen yhteydessä

arvoisa herra puhemies

edustaja torniaisen tekemät aloitteet näitten teiden osalta ovat erittäin tärkeitä etelä karjalan ja kaakkois suomen kehityksen kannalta minkä takia haluan tukea hänen esityksiään

tämä näkyi myös asumistuen hakemusten uusien hakemusten ja entisten aikaisempien hakemuksien kasvuna

varmasti kaikkien yhteinen toive on että yliopistouudistusta voitaisiin viedä eteenpäin niin että opetuksen taso ja työsuhteet voidaan turvata

näkemyksemme mukaan tämä rahoitus on myös riittämätön jotta sillä olisi todellisia vaikutuksia opetuksen laadun parantamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen ja sitä kautta myös oppilaiden hyvinvoinnin parantamiseen

hallituksen esityksen mukaan tämä tulee muuttumaan

arvoisa puhemies

yliopistolain hyväksymisen jälkeen tulee jatkuvasti tipoittain erilaisia lakiesityksiä jotka heikentävät yliopistojen tilannetta

hän viettää tässä ympäristössä aikaansa useita tunteja joka päivä vuosien ajan

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

vuosi sitten aloitin puheeni tässä salissa sanomalla että hallituksen politiikka on kohtuutonta jokaiselle pienituloiselle että se on julmaa ja piittaamatonta politiikkaa joka vähät välittää terveyseroista ja yhä syvenevistä elintasoeroista suomessa

räsäsen kanssa mietintöön vastalauseen jossa puutumme kahteen ongelmaan

yliopistot elävät hyvin epävarmaa aikaa tällä hetkellä

tämän takia kelan valtuutetut kirjelmöivät valtiovarain sekä sosiaali ja terveysministeriöön että kansaneläkkeiden rahoitus ja maksuvalmius on varmistettava pysyvällä pitkäjänteisellä ja vakaalla tavalla

nyt ongelmaksi saattaa syntyä se että jos tämä tien peruskorjaus pysähtyy tähän eikä sitä lähdetä jatkamaan välille lappeenrantataavetti niin voi olla että tästä tulee todellinen pullonkaula koko meidän suomen liikennelogistiikankin kannalta

tämä lainsäädäntöesitys osaltaan vaikeuttaa myös yliopistojen taloudellista ja toiminnallista suunnittelua ja yliopistolain tulevaisuuden kehittämistä

hänen mukaansa kouluyhteisöllä nähdään yhä selvemmin kaksi rinnakkaista ja toisiinsa erottamattomasti yhdistyvää perustehtävää

arvoisa herra puhemies

hallitusohjelmaan sisältyy kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden ikärajan poiston lisäksi kirjaus kuntouttavan työtoiminnan sisällön kehittämisestä vastaamaan osallistujan yksilöllisiä tarpeita